tieto siitä kannattavatko perussuomalaiset euroa vai eivät ei tänään auennut edes pääministerin sitä erikseen kysyessä

todettakoon muuten tässä että saksa on hyväksynyt äsken espanja paketin ja pääoppositiopuolueet tukivat siellä hallitusta eli miettikää vielä

espanjan tukipaketissa on kysymys rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamisesta

espanja ei kykene yksin hoitamaan maan pankkikriisiä

kaivosmiehet marssivat lehtitietojen mukaan madridissa eivätkä suinkaan jalkapallon em kullan johdosta vaan protestiksi valtiontalouden sopeuttamistoimenpiteille

minulle tämä tieto kertoo siitä että espanjalla on toimintakykyinen hallitus joka tekee tarvittaessa tiukkoja joskus vaikeitakin talouspäätöksiä

se etu espanjalla on puolellaan joihinkin aikaisempiin tapauksiin verrattuna että siellä ei ole poliittista kriisiä vaan selkeä enemmistöhallitus

valtioneuvoston tiedonannossa todetaan että espanjan rahoitussektorin tervehdyttämistä koskevassa yhteisymmärryspöytäkirjassa ei aseteta ehtoja espanjan julkisen talouden tervehdyttämiselle

globaali maailmantalous ei katsele hyvällä rentoa välimerellistä meininkiä talouden pidossa vaan kaikilta mailta tulee edellyttää tiukkaa sitoutumista yhteisiin sääntöihin

ja aika usein liikennepolitiikan yhteydessä puhutaan käsitteestä vaikuttavuutta pienemmällä rahalla

arvoisa puhemies

kun puolustusvoimauudistus julkaistiin niin meillä kauhavalla jouduttiin ottamaan lukua kahdeksaan onneksi vain kahdeksaan

tierakentamisen ammattilaiset esimerkiksi viestivät siitä että ihan tämmöisestä ympäristörakentamisesta patsaista ja puskista ynnä muista tinkimällä saataisiin ihan oikeasti lisää vaikuttavuutta ja keskityttäisiin olennaiseen eli siihen tiestöön

puolustusministeriö kuitenkin vastaa henkilöstön jatkosijoittelusta lentosotakoulun osalta ja pääsuuntana vaikuttaa olevan tikkakoski

nurmikko riittää

arvoisa puhemies

miten me selviämme tästä

se on erinomainen asia

sellainen näkemys on syytä tuoda vielä kuitenkin esille että tässä voi olla sellainen riski että sitten ruvetaan väittelemään ja kiistelemään siitä mitä luokkaa asianomainen suo on että ollaanko siellä kakkosluokassa vai kolmosluokassa

eli kyllä tämä edellyttää sitten jatkotyöstämistä niin että meillä on selkeät kriteerit ja toimintamallit siihen ettei sitten mietitä pitkään onko tämä kakkosluokka kolmosluokka ja niin edelleen

toinen asia minkä halusin vielä tässä tuoda esille on se kun turvetuotannosta on tuotu ympäristönäkökulmasta monenlaista kritiikkiäkin että turvetuotanto on viimeisten vuosien aikana kyllä merkittävästi kehittänyt korkeaa teknologiaa ja pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin

eduskunnalle esitetyssä välikysymyksessä suomen keskusta kysyy miten hallitus aikoo turvata palvelut ja vaikuttamisen mahdollisuudet koko maassa

suomalaiset perheet tarvitsevat hyvää päivähoitoa laadukkaita kouluja luotettavaa terveydenhoitoa ja turvallisia vanhuspalveluja joka päivä

kun välikysymyksen tarkoituksena on kuitenkin ilmeisesti kyseenalaistaa hallitusohjelmaan kirjattu tarpeellinen tavoite koko maassa toteutettavasta kuntauudistuksesta ja pyrkiä kaatamaan maan hallitus asia muuttuukin hankalammaksi